arvoisa puhemies

henkilöstöä lomauttavia kuntia tulee kaiken aikaa lisää

kysyn arvoisalta opetusministeriltä

miten ajattelitte hoitaa kuntoon lomautusten aikaan saamat vahingot koulutyössä

arvoisa puhemies

opettajat ovat toki vain yksi ryhmä lomautuksen uhreina mutta kunnissa lomautetaan yhtä lailla vanhustenhoitajia keittiötyöntekijöitä toimistotyöntekijöitä ja niin edelleen

haluammeko nyt todella toistaa edellisen taantuman virheitä vai olisiko ministerillä vihdoin aikeita panostaa kuntatalouteen niin paljon että nämä kuntien henkilöstön lomautukset voitaisiin lopettaa

arvoisa puhemies

kannatan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

maakuntien yliopistot käyttävät tällä hetkellä suurimman osan ajastaan ylimääräiseen ulkopuoliseen varojen hankintaan ja toimintansa turvaamiseen

voidaan aiheellisesti myös kysyä onko tämä tiedeyliopistojen ensisijainen tehtävä

arvoisa puhemies

nyt joudutaan siis yt neuvotteluihin ja irtisanomisiin

olisinkin kysynyt

onko tämä hallituksen tapa turvata suomalainen huipputiede ja näinkö kehitetään pääministerin peräänkuuluttamaa suomalaista osaamista ja missä on hallituspuolue keskustan tahtotila alueiden elinvoimaisuuden säilyttämisessä

arvoisa puhemies

korostamme kaikissa näissä muutospykälissä arvioinnin riippumattomuutta joka toteutuisi jos arviointi keskitettäisiin arviointineuvostolle

arvoisa puhemies

esitän että pykälä saa sen muodon joka on vastalauseessa

opetusministeri patisti pari päivää sitten kuntia homekoulujen kimppuun heti sen jälkeen kun sdp oli julkaissut oman vaihtoehtobudjettinsa ja siinä maininnut tämän homekouluasian

miten uskotte opetusministeri kuntien pystyvän tämän asian toteuttamaan eikö tässä tarvittaisi kansallista ohjelmaa tämän asian oikeasti loppuun saattamiseksi

arvoisa puhemies

tämä suomen akatemiaa koskeva lainmuutos siis lakkauttaisi akatemiaprofessoreiden ja tutkijoiden virat ja siirtäisi ne yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin joista tulisi työnantajia akatemian tilalle

sitten myös pyytäisin ministeriltä kommenttia erityisluokanopettajien tilanteesta koska se on tällä hetkellä täällä etelä suomessa todella hälyttävä ja budjetissa todetaan että opettajien kelpoisuustilanne paranee

kun työsopimuksia lähdetään muuttamaan välittömästi perusteilla luotavaksi sopimussuhteeksi on se valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallista nimenomaan työntekijä ja työantajapuolen sopimusvapauden kannalta

asiantuntijoiden mukaan sopimusvapauden rajoituksena ehdotettua järjestelyä on arvioitava perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten kannalta ja silloin on kyseenalaista onko rajoitukselle olemassa riittävän painavaa yhteiskunnallista perustetta

on myös huomattava että oikeusturvajärjestelyjen kannalta tämä esitys ei anna työsopimussuhteisiin siirtyville takeita että palkkaus ja muut ehdot säilyisivät työnantajan ja palvelussuhteen lajin muuttumisesta huolimatta ennallaan

arvoisa puhemies

on kuitenkin ilmeinen tarve nostaa säädöstasolta ylemmäksi erityisesti sellaisia säännöksiä jotka koskevat akatemian toimielinten perusteita ja niiden ratkaisuvallan käyttöä siltä osin kuin päätöksentekoon liittyy julkisen vallan käyttöä

arvoisa puhemies

ei kyllä tänä päivänä kannata olla harmissaan tässä salissa

akatemiaprofessoreiden ja tutkijoiden mielestä heidän asemansa muuttaminen tässä tilanteessa jossa ei tarkalleen tiedetä mitä yliopistossa tulee tapahtumaan on hätiköityä

tässä tilanteessa kuitenkin professoreiden ja tutkijoiden arvostettu asema sekä riippumattomuus ja tutkimuksen vapaus taataan parhaiten suomen akatemian alaisuudessa

miksi suomalaisen tieteen ja tutkimuksen parhaita edustajia akatemiaprofessoreita ja tutkijoita ei kuulla heitä itseään ja koko suomalaista tiedettä koskevassa ydinkysymyksessä

arvoisa puhemies

nyt olisin halunnut vielä varmistaa tämän rakennuslaitoksen osuutta eli siellähän on rakennuslaitos tehnyt hyvää työtä esittämällä itse kehitysajatuksia jotka sitten voisivat toimia tulostavoitteiden mukaisesti

ja kun eilen vierailin itse päiväkodissa äänekoskella niin siellä tuli esille tämmöinen asia joka on ehkä jäänyt keskustelussa vähän vähemmälle

onko nyt nämä esitykset täydellisesti huomioitu ja miten huolehditaan tämän uudistuksen yhteydessä siellä on mukana myös henkilöstön vähennystavoitteita tämän työyhteisön hyvinvoinnista

tätä perusteltiin tarpeella kehittää entistä laajapohjaisempaa tutkimuspolitiikkaa joka kannustaisi nimenomaan poikkitieteellisyyteen kehittäisi tieteellisten toimikuntien välistä yhteistyötä sekä edistäisi vahvempia yhteyksiä muihin tutkimusorganisaatioihin

arvoisa puhemies

muun muassa tämä ministeriön toimivalta ja vastuukysymysasia on tietenkin sellainen johon on syytäkin kiinnittää huomiota ja jos vastuissa ja vastuusuhteissa on epäselvyyksiä niihin on tietenkin puututtava

arvoisa puhemies

varmasti tiivistämistä ja tehostamista voi löytyä ja myös tämä ministeriön yhdistämishanke on tietenkin mielenkiintoinen että miten siinä pystytään puuttumaan myös näihin kysymyksiin

tutkijanuraan liittyvä siirtyminen yliopiston tehtävästä akatemian tehtävään ja takaisin kävisi nykyistä hankalammaksi kun nykyisissä säännöksissä olevaa automaattisen virkavapauden mahdollisuutta ei enää voisi olla

elikkä tämä on tietenkin asia joka on syytä nostaa hyvinkin vahvasti esille koska jos vaikuttavuus ei ole riittävää näillä toimenpiteillä mitä nyt on tehty hyvinkin paljon tietenkin ja myös on uudistettu erityisopetuksen aluetta vahvasti eli jos näillä ei päästä niihin tuloksiin vielä niin on tietysti syytä sitten katsoa mitkä ovat seuraavat askeleet

ehdotettavat muutokset merkitsisivät jonkinasteisia muutoksia lähes kaikkiin suomen akatemiasta annetun lain pykäliin minkä lisäksi akatemian tutkimusvirkoja koskevat säännökset tulisivat kumottaviksi

yliopistouudistukseen liittyen myös suomen akatemian tutkimusviroista on tarkoitus samanaikaisesti luopua minkä vuoksi hallituksen esitykseen uudeksi laiksi suomen akatemiasta ei enää ole otettu tutkimusvirkoja koskevia säännöksiä lukuun ottamatta siirtymäsäännöstä jolla turvataan tutkimusviroissa lain voimaantulohetkellä olevien henkilöiden asema

meillähän on tehty lainmuutoksia erityisopetuksen osalta niin että erityistä tukea saavia lapsia on siirretty näihin yleisopetuksen ryhmiin ja tämä ei ehkä kuitenkaan ole sitten kaikissa kunnissa mennyt riittävän hyvin läpi eli siellä on ollut liian suuria ryhmäkokoja muun muassa

tutkimusvirkoja koskevien ratkaisujen osalta esitys liittyy näin ollen eduskunnan käsiteltävänä olevaan hallituksen esitykseen yliopistolaiksi ja siihen että yliopistojen oikeudellinen asema muuttuu hallituksen esityksen mukaisesti

sdp katsoo että laadukkaan perusopetuksen aikaansaamiseksi tarvitsemme riittävän pienet opetusryhmät

digitaalisuus lisääntyy kuten ministeri totesi ja siinä mielessä me olemme kuitenkin periaatteessa aina askeleen jäljessä tässä työssä ja on paljon vielä tehtävää

arvoisa puhemies

hallituksen esityksen kuntajakolaiksi tavoitteena on edistää kuntarakenteen uudistumista ja nimenomaan vastaamaan kunta ja palvelurakenneuudistuksen myötä nousseita uusia tarpeita ja muuttuneita olosuhteita

sdpn mielestä tuntijakotyöryhmän ehdotukset jopa murentaisivat kansainvälisesti korkealaatuiseksi ja yhdenvertaiseksi arvioidun suomalaisen perusopetuksen ja sen toimintaedellytykset

siitähän tässä on kysymys ennen kaikkea millä tavalla millä keinoilla me pystymme näitä loukkauksia käsittelemään ja mitkä ovat esimerkiksi ne tekijäjärjestöjen keinot puuttua että ne tekijät saavat sen korvauksen omasta työstään

osaamisen tasojen tiedollisten ja taidollisten kriteerien uudelleenmäärittäminen ja valinnaisuuden kautta opetuksen suuri eriyttäminen merkitsevät myös uuden tasokurssijärjestelmän rakentamista rankinglistojen tuomista perusopetukseen ja oppilaiden koulujen ja maan eri alueiden välistä eriarvoistumista

onhan selvää että jos kuntajaolla halutaan aikaansaada elinvoimainen alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva kuntarakenne on säännöstön eri osien sitä pyrkimystä tuettava

kummallista tässä esityksessä on myös se että lahjakkaat oppijat haluttaisiin eriyttää omiin ryhmiinsä kun samaan aikaan erityistä tukea tarvitsevia halutaan sijoittaa yleisopetuksen ryhmiin

joiltakin osin kunta ja palvelurakenneuudistusta voisikin arvostella siitä että muutoksia ei ole tehtykään elinvoimaisuutta ajatellen ja tavoitellen vaan on keskitytty liikaa vain rajojen liikutteluun

kummallista on myös että tuntijakotyöryhmän esitystä kannattavat enää vain tiukin oikeisto eli kokoomus ja rkp

alueellisen eheyden vaatimus on elinvoimaisuuden saavuttamiseksi varmasti niitä kaikkein tärkeimpiä asioita kuntajaon uudistamisessa ja siksi on hyvä että laki tätä vihdoin käsittelee

uudistukselle ei ole perusteita

nyt kun kuntaliitoksia on tehty jo paljonkin ja kokemusta niistä on kertynyt monelle tässä salissakin istuvalle päättäjälle omissa kunnissaan haluaisin nostaa esille erään ongelmaksi nousseen asian

sopimukseen on kirjattu muun muassa investointipäätöksiä ja palvelujen järjestämissopimuksen osia ja kun uusi kunnanhallitus ja valtuusto ovatkin ryhtyneet käsittelemään asioita yhdistymissopimuksen asiat on unohdettu tai niitä on tietoisesti muutettu

suomalaisen koulun tulee tarjota jokaiselle lapselle ja nuorelle hyvä opintien alku tarvittavat valmiudet jatko opintoihin sekä jokapäiväisiä oppimisen ja onnistumisen elämyksiä

toivottavasti tässä vielä pystyttäisiin huomioon ottamaan ne ongelmat joita sopimusten tulkinta on tuottanut ja löytämään lain avulla niihin selkeämpi ratkaisumalli

arvoisa puhemies